voitteko tarkemmin kertoa eduskunnalle miten nämä lisävarat työllisyyden ylläpitämiseksi tullaan käyttämään

odotan että ministeri thors joka juuri poistui salista toimisi entistä pontevammin tämän hallituksen asettaman tavoitteen realisoimiseksi eli toteuttamiseksi

eikö mitään johdu asian luonteesta

tieto uhkailusta oli poliisilla

kaiken kaikkiaan me kaipaamme sujuvoittamista meidän prosesseihin jotta oikeusturva voidaan taata ja se voidaan taata ilman nykyisen kaltaisia liian pitkiä oikeusprosesseja

poliisi ei voinut tietosuojan vuoksi ilmeisesti antaa sille edelliselle koululle tietoa että siellä koulun käytävillä kävelee nuori mies joka on uhannut tappaa kaikki koulun oppilaat

tämä on todella tärkeä aihe

oma kritiikkini tässä yhteydessä kohdistui siihen että joidenkin taustasopankeittäjien ansiosta helsingin sanomat saatiin nostamaan valtavan kokoinen juttu siitä että ministeri vapaavuori tässä asiassa olisi muka jäävi ja soittamalla parille vakiodosentille saatiin myös oikeustieteilijät mukaan tähän epäilyksen kerhoon

daavid

eteläisen euroopan maiden piirissä ja ehkä eun piirissä laajemminkin puhutaan mielellään taakanjaosta eli katsotaan että nämä maat joutuvat kohtuuttomaan asemaan maantieteellisen sijaintinsa vuoksi eli että heihin kohdistuu enemmän turvapaikanhakijoita huomattavasti enemmän kuin moniin muihin maihin

tältä kannalta erittäin tärkeä oli se hallituksen esitys jossa suomalaiseen oikeusjärjestelmään tuodaan rikoshyödyn takaisinsaannissa poikkeuksellisissa tilanteissa niin sanottu käännetty todistustaakka

sen lisäksi kun he jättävät nämä pimeät palkkansa ilmoittamatta he saavat yleensä myös asumistukea koska työttömyysturva on tietysti sen verran pieni että sen päälle tulee asumistukea ja jotkut heistä vielä saavat sen päälle toimeentulotukea

mutta herra puhemies pelkään että ministeri thorsilla ja hänen lähimmillä virkamiehillään on asenneongelma suhteessa perusteettomiin hakemuksiin ja yleensäkin hakemusten käsittelyn nopeuttamiseen

näitä kysymyksiä jäin miettimään kun luin tuon oikeusasiamiehen kannanoton ja tässä kerrotaan että vankeinhoitolaitos vai mikä rikosseuraamusvirasto se nykyään on nyt miettii miten tähän pitäisi suhtautua

arvoisa herra puhemies

mikä on se yhteiskunnallinen intressi joka panee meidät säätämään että edes tällaisen törkeän murhan selvittämisessä me emme saa käyttää näitä tietoja vaikka ne olisivat käsillä

arvoisa herra puhemies

kiinnitin huomiota nyt käsittelyssä olevaan esitykseen ja totesin että tämä esitys jota nyt käsittelemme merkitsee sitä että näissä kalatalousasioissa asiantuntemus vahvistuu kun se keskitetään kolmeen ely keskukseen yhdentoista sijasta ja kiinnitin myös huomiota siihen laajempaan kysymykseen että ely keskuksissa on jouduttu kun hallinnosta on säästetty vähentämään väkeä ja tämä on yksi tapa

ja poliisi ei antanut eivätkä lastensuojeluviranomaiset antaneet ja taas ilmeisesti tietosuojan vuoksi tälle uudelle koululle tietoa että siellä kävelee käytävillä kaveri joka on uhannut tappaa kaikki oppilaat

yritetään häivyttää se tosiasia että kaikkein suurimmat kaikkein suurimmat vaalituet tässä maassa on annettu nimenomaan teille demarit ja teille vasemmisto ay liikkeen toimesta ja ay liike antaa teille verovähennyskelpoisilla jäsenmaksuilla saamiaan rahoja vaalitukena

onko todella niin että terveen järjen käyttö tässä maassa erilaisissa tilanteissa on todellakin kielletty kaikki pitää säätää laissa

eli syyttäjän ei tarvitse pystyä kaikissa tilanteissa osoittamaan mistä se omaisuus on rikolliselle tullut vaan rikollisen pitää osoittaa että se on laillisesti hankittu

ymmärrän tätä ajattelua mutta en voi sitä hyväksyä

tätä asenneongelmaa osoittavat esimerkiksi sen kaltaiset puheenvuorot julkisuudessa joissa he siis ministeri ja hänen virkamiehensä toteavat että eivät suomen turvapaikanhakijoiden määrät ole suuria kun niitä verrataan esimerkiksi ruotsiin tai norjaan tai tanskaan

no me suojaamme yksityisyydensuojaa totta kai

ajatus siitä että maantieteen ongelmat ratkaistaisiin jotenkin levittämällä tätä hakijoiden joukkoa kaikkien maiden tasapuolisesti käsiteltäväksi matkaansaattaisi mielestäni kysymyksen mitä muita maantieteen aiheuttamia hyötyjä ja haittoja pitäisi eun piirissä tasata

mutta kyllä tässä harkinnassa jossa perusoikeus ja toisaalta tämmöinen tärkeä yhteiskunnallinen intressi laitetaan vastakkain yhteiskunnalliselle intressillekin pitäisi antaa enemmän painoa

on sitten kyse lapsilisäkorotuksesta joka on tänään myöhemmin listalla tai nyt puheena olevasta lisäpanostuksesta opetusryhmien pienentämiseen niin mikään ei ole opposition mielestä mittään

tätä tietoa ei ollut koulussa ei koulun rehtorilla ei koulun terveydenhoitoviranomaisilla

ihan viime päivinä me olemme saattaneet lukea että kun poliisi on käynyt helvetin enkeleiden kimppuun niin sieltä on löytynyt näitä rikollisia jotka tietysti saavat asumistukea totta kai väärin perustein

oli ukraina tehnyt oman yhteiskuntansa vahvistamisessa mitä virheitä tahansa on aivan selvää että venäjän toimintaa ukrainassa ei voida hyväksyä krimin ryöväämistä ja sotimista itä ukrainassa

vangit ovat tietysti valittaneet euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tällaisesta hirvittävästä ihmisoikeusrikoksesta ja sitä päätöstä tässä nyt odotellaan

tämä tarkoittaa sitä että jokainen veronmaksaja jokainen yrittäjä jokainen opiskelija jokainen eläkeläinen osallistuu teidän tukemiseenne tätä kautta

mitä edustaja haaviston puheenvuoroon tulee se oli hyvä ja maltillinen kuten olemme edustaja haavistolta aina oppineet kuulemaan

en minä tiedä olisiko tämä tieto voinut estää tämän tapahtuman mutta siitä olen vakuuttunut että tämän tiedon olisi pitänyt olla koulun rehtorilla ja koulun terveydenhoidon ihmisillä jotka tietysti ovat omalta osaltaan vaitiolovelvollisia näiden asioiden suhteen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

haluan muistuttaa mieleen että vasta nyt kun kokoomus tuli hallitukseen ja sarkomaasta tuli opetusministeri ensimmäisen kerran valtakunnallisesti selvitetään mikä on todellinen opetusryhmien koko suomen kouluissa

on hyvä että edustaja arhinmäki kiinnitti huomiota siihen että mikäli kreikka joutuu ulos eurosta niin se aiheuttaa huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia kreikassa mutta myös suomelle ja muille velkojamaille

samoin on käynyt ilmi kun kansaneläkelaitos en muista oliko jyväskylän toimisto tai mikä vähän kävi läpi näitä heidän työttömyysturvaa saavia edunsaajiaan että niistä luvattoman moni oli samanaikaisesti pimeissä töissä eli sai sosiaaliturvaa väärin perustein

en tiedä mitä euroopan ihmisoikeustuomioistuin tulee asiassa päättämään mutta omana kantanani voin sanoa että päätti mitä tahansa niin minun mielestäni tämä nykyinen käytäntö vaikuttaa hyvin järkevältä ja perustellulta

oikeusministeri henriksson esittelypuheenvuorossaan esitteli mistä tässä lainsäädännössä on kyse ja edustaja tolvanen myös sitä esittelyä jatkoi

oulu

eivätkö ministeri ja hänen virkamiehensä ymmärrä että me nimenomaan suomeen emme halua niitä ongelmia joita jo naapurimaissamme olemme nähneet tilanteessa jossa tämä turvapaikkapolitiikka on lähtenyt käsistä

tiedättekö milloin tämä tärkeä uudistus tulee voimaan

ensinnäkin totean että siitähän on hyvin ristiriitaisia arvioita lisääkö vai vähentääkö fennovoima hanke meidän energiariippuvuuttamme venäjästä

arvoisa herra puhemies

kauppapakotteita joihin euroopan unioni on ryhtynyt arvostellaan ja sanotaan että ne ovat huonoa politiikkaa koska ne vaikuttavat kielteisesti meihin itseemmekin ja koska ne eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä saa aikaiseksi venäjän politiikassa sellaisia muutoksia joihin pyritään

hyvät kollegat

mitä edustaja lepän puheenvuoroon tulee niin en hetkeäkään epäile etteikö myös tuleville hallituksille jäisi riittävästi tekemistä hallinnon keventämiseksi ja byrokratian purkamiseksi

esillä on muutos kauppaliikkeiden aukioloaikalakiin ja tämä muutos on varmastikin nykysysteemin voimassa ollessa paikallaan ja tarpeellinen

eli herra puhemies kiinnitän taas kerran huomiota siihen että asetetaan lapsemme ja nuoremme tärkeämmäksi asiaksi kuin tietosuoja

yhdyn niihin kiitoksiin ministeri henrikssonille ja hallitukselle siitä että tämä korjausesitys ja eräitä täsmennyksiä ja täydennyksiä on tänne eduskuntaan saatu

haluan muistuttaa siitä että vasta nyt kun kokoomus tuli hallitukseen ja sarkomaasta opetusministeri ensimmäisen kerran ollaan realisoimassa sitä jo viime hallituskauden ohjelmassa ollutta vaatimusta että ikäryhmien pienenemisestä johtuvat säästöt käytetään oppilaiden hyväksi

mutta varsinainen pointtini on se että minun mielestäni on tärkeätä ja välttämätöntä että suomi on mukana näissä pakotteissa joita euroopan unionin piirissä on asetettu venäjää kohtaan joilla pyritään vaikuttamaan venäjään niin että se lopettaisi aggressionsa itä ukrainassa ja vetäytyisi krimiltä

aiotteko tuoda eduskuntaan sellaisen esityksen että ammattiyhdistysliike ei voisi käyttää jäsenmaksutulojaan poliittisen toiminnan rahoitukseen niin kauan kuin nuo tulot ovat verovähennyskelpoisia kuten mielestäni jäsenmaksujen tulee jatkossakin olla

me emme halua tänne lähiöitä joissa mellakoidaan tai joissa aiheutetaan huomattavia ongelmia kiitos huonosti onnistuneen turvapaikkapolitiikan tai epäonnistuneen kotouttamisen

luulen että yleisessä keskustelussa suomalainen kansalaismielipide on pikkasen harhautunut sellaiseen ajatteluun että jos kreikka poistuu eurosta niin ongelma poistuu

herra puhemies

esimerkiksi tämä edustaja hemmilän puheenvuorossaan esittämä ajatus näiden asioiden edelleenkeskittämisestä saattaa olla ihan hyvä

tämähän on totta nämä kauppapakotteet ovat huonoa politiikkaa mutta vielä huonompaa politiikkaa olisi se että euroopan unioni yleensäkin läntinen maailma katsoisi muualle kun venäjä harjoittaa aggressiivista toimintaa pientä naapurimaataan tai ei itse asiassa niin pientäkään kohtaan hyökkää sinne valtaa sitä

arvoisa puhemies

tutustuin sosialidemokraattien puoluekokouksen veroaloitteisiin ja huomasin että tekin olette sitä mieltä että painopistettä pitäisi siirtää tuloverotuksesta muun muassa haittaverojen suuntaan

arvoisa herra puhemies

myönnän että saivartelen mutta puheenjohtaja brax jos edustaja erkki virtasen esimerkkiä noudattaen kysyisimme että entäs tilanne jossa ehdokkaan puolesta toimii tukiyhdistys ja ehdokas ja hänen tukiyhdistyksensä riitaantuvat kampanjan kuluessa onko todella niin että laissa on tänä päivänä säädetty että ehdokkaalla joka on ilmoitusvelvollinen tultuaan valituksi tai varamieheksi on lakiin perustuva oikeus saada tukiyhdistykseltä tietoja tukiyhdistyksen rahaliikenteestä

ongelma ei poistu vaan paitsi että meillä on välittömiä saatavia kreikalta kreikan mahdollinen euroero todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti koko euroalueen talouskehitykseen ja myös sitä kautta heijastuu kielteisesti suomen talouskehitykseen

komi toi mielestäni puheenvuorossaan esiin varteenotettavia näkökohtia joita ajattelin varsinaisessa puheenvuorossani itsekin vähän kosketella

saattaa olla että ymmärryksessäni on vikaa mutta minä en ymmärtänyt edustaja pekkarisen puheenvuorosta miljoonankaan säästöä

toinen tällainen mielestäni vääränlaista asennoitumista osoittava julkinen argumentti ministerin toimesta on ollut se että me emme suomessa muka pysty vaikuttamaan turvapaikanhakijoiden määrään

ensimmäinen

maaliskuuta viime vuonna eli noin vuosi sitten otsikoi näin

arvoisa herra puhemies

käden asemaa jäsenvaltion edustaja elimäki vastaus voi voi

mutta vastauspuheenvuorona haluan todeta että se on tämän lain ongelmista vähäisin eikä se ole ongelma ollenkaan jos tämä laki johtaa siihen että semmoisten ihmisten puliveivaaminen tulee vaikeammaksi jotka todellisuudessa asuvat yhdessä eli avoliitossa mutta ilmoittavat kelalle ja muille viranomaisille että asuvat muka jossain postilokerossa jotta saisivat kaikki mahdolliset etuudet kiittelee vision ongelmista vähäisin omalakisia vaikuttaa tällainen puliveivaaminen itselleen

arvoisa herra puhemies

tarkoittiko edustaja pekkarinen ja jos tarkoitti niin sanokaa suoraan että sen rahan mitä pisara radan rakentamiseen osoitetaan te haluaisitte säästää eli te ette osoittaisi pisara rataan näitä rahoja

nyt te moititte tätä hallituksen esitystä ja näitä energiaveroratkaisuja siitä että niissä otetaan askelia tasaveron suuntaan kun siirretään progressiivisesta tuloverotuksesta painopistettä energia ja ympäristöveroihin

arvoisa herra puhemies

nythän meillä on laissa säädetty rajoituksia aukioloihin ajankohdan mukaan neliöiden mukaan maantieteellisen sijainnin mukaan myytävän tavaran mukaan kioskien mukaan paikan mukaan ja niin edelleen

kiinnitin puheenvuorossani huomiota välittömiin voimavaratarpeisiin joita on esimerkiksi jo ensi vuodelle lisäyksinä valtion budjettiin ja myös täydentävään ensi vuoden budjettiesitykseen

sitähän tarkoittaisi jos me olisimme tästä sopimuksesta jota nyt käsitellään huolimatta kieltäytyneet esimerkiksi fennovoima yhteistyöstä venäjän kanssa

se on tullut selväksi että perussuomalaiset ovat vastustaneet näitä tukipaketteja eivätkä ole kantaansa vaihtaneet niin kuin keskusta ja demarit päittäin

pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin

edustaja vehviläinen vaati puheenvuorossaan myös sitä että tämä toimeentulotuki tulisi siirtää maksettavaksi kansaneläkelaitoksesta

ihmiskaupan vastainen työ on tärkeätä ja suomessa ei aina ole ymmärretty ja nähty ihmiskauppaa silloin kun sitä esiintyy

kun kuuntelin täällä opposition puheenvuoroja että ei saa leikata kehitysyhteistyöstä ja kun aikaisemmin olen kuullut heidän puheenvuorojaan että ei saa leikata myöskään mistään muualta niin täysin selväksi on tullut se että oppositio ei pysty tässä tilanteessa vastuulliseen talouspolitiikkaan

edustaja anttilan hengessä totean että on saatu sääntöjä selvemmiksi ja avoimuutta lisättyä hyvä niin

on erittäin tärkeätä että venäjä tietää että sen aggressioista naapurimaitaan kohtaan se joutuu maksamaan poliittista ja taloudellista hintaa

en syyllistä ihmisiä jotka oikein ja hyvin perustein saavat sosiaaliturvaa mutta niitä jotka tekevät pimeätä työtä ja samaan aikaan nostavat työttömyysturvaa tai jotka muuten huijaavat sosiaaliturvaviranomaisia saadakseen perusteettomasti sosiaaliturvaa sopiikin syyllistää

silloin me olisimme asettaneet omia pakotteita yli sen mitä muut ovat asettaneet ja ne pakotteet olisivat huomattavasti vahingoittaneet meitä itseämme koska tämä hanke on meille suomelle ja suomalaisille hyvin tärkeä

kreikkalaisten ajattelua tässä asiassa on vaikea ymmärtää

mutta edustaja ruohonen lerner kyse on siitä mitä suomelle olisi tapahtunut jos kreikka olisi päästetty kaatumaan

minusta pitäisi toimia niin että jos yrittäjä haluaa pitää putiikkinsa auki jos työntekijät saavat sovittua sellaiset ehdot työnantajan kanssa joilla suostuvat tulemaan töihin ja ennen kaikkea jos asiakas haluaa silloin kaupassa käydä niin tämä säätelisi kauppojen aukioloa

puhutte kuntien tehtävien vähentämisestä

toivon että valtiovarainvaliokunta tässä suhteessa tehdessään oman mietintönsä huomioi vielä nämä oikeuslaitoksen voimavaratarpeet

on varmasti perusteltua että tietyissä tilanteissa joissa oikeudenkäynti viivästyy asianosaisista riippumattomista syistä tästä voi seurata lain mukainen hyvitys ja on varmasti olemassa perusteita sille että tietyissä tilanteissa tämä nyt laajennetaan myös hallintoprosesseihin

kumpula natri voitteko nyt kertoa meille täällä eduskunnassa ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille miten te sosialidemokraatit siirrätte painopistettä progressiivisesta tuloverotuksesta energiaverojen suuntaan ilman että se samalla automaattisesti on pieni askel tasaveron suuntaan

poliisin mielestä uusi laki estäisi tietomurtojen tutkinnan

edustaja rehula vastasi siihen mitä en kyseenalaistanut eli sanoin että ymmärrän hyvin että tätä tulorajaa on korotettu viime vaalikaudella ja ymmärrän hyvin vaatimuksia tulorajan korottamisesta

edustaja tiilikainen oli tahditonta etten sanoisi suoraan hävytöntä että te yrititte tämän asian ottaa keskustan piikkiin

he sanovat että tavalliset kreikkalaiset tavalliset eläkeläiset palkansaajat ovat syyttömiä siihen tilanteeseen missä kreikan talous on

olen monta kertaa miettinyt mikä on se johtoajatus se punainen lanka tai vaikka sininen lanka näissä hallinnon uudistuksissa

muistan että kun joskus kymmenisen vuotta sitten voi olla että siitä on enemmänkin aikaa yhdysvalloissa muistaakseni joku kongressin alatyöryhmä selvitti ihmiskauppaa eri puolilla maailmaa ja raportissaan päätyi arvioimaan että myös suomessa ihmiskauppa on ongelma niin suomessa tämä raportti herätti yleistä hämmennystä eikä sen arvioita pidetty oikeina

keskusrikospoliisin ylitarkastajan sari kajantien mukaan uudessa laissa rikoksesta epäillyn perusoikeuksista huolehditaan paremmin kuin uhrin oikeuksista

minä henkilökohtaisesti uskon että tällainen velkakriisin hallitsematon leviäminen yli koko euroopan olisi vaikuttanut hyvin kielteisesti suomen talouteen työllisyyteen ja sitä kautta myös verotuloihin ja peruspalvelujen turvaamiseen kansalaisille

edustaja kiljunen oli huolissaan siitä että kun näitä sosiaaliturvamaksuja muutetaan ja sitä kautta kelan tätä kautta saama rahoitus vähenee niin se uhkaa erilaisten pienituloisten ihmisten oikeutta saada näitä etuuksiin kuuluvia suorituksia

mutta mitä asiaan laajemmin tulee niin olen täysin samaa mieltä kuin kansanedustaja kataja joka kiinnitti huomiota siihen että ei voida näitä ongelmia hoitaa pelkästään voimavaroja lisäämällä vaan pitää myös kiinnittää vakavaa huomiota siihen miten voidaan oikeusprosesseja kehittää lainsäädännöllä siten että ne olisivat kevyempiä prosesseja ja painottuisivat enemmän tuomioistuinprosessin alkupäähän

kertokaa mitkä tehtävät ja mitkä rahat

se tarkoittaisi sitä että toimeentulotuki ja kuntien tekemä sosiaalityö erotettaisiin toisistaan kun nykyinen tilanne on sillä tavoin järkevä että tämä perhe joka toimeentulotukea kunnassa hakee usein tarvitsee muutakin apua ja tukea kuin pelkästään rahaa

puhemies

kunnia ja kiitos tästä määrärahalisäyksestä kuuluu veteraanijärjestöjen ja ennen kaikkea veteraanien itsensä aktiivisuudelle kun he hyvin näkyvästi ja kuuluvasti toivat viestin tänne eduskuntaan valtiosaliin siitä että tätä määrärahaa tulee korottaa

muistan kun jo ministerit kanerva ja pekkarinen näitä aikanaan hoitivat ja monet muut backmanit ja kumppanit ovat näitä hoitaneet ja kun olen miettinyt mikä tässä on se punainen lanka niin jotenkin olen tullut sellaiseen vähän sanoisiko kerettiläiseen ajatukseen että punainen lanka on se että hallintoa uudistetaan sillä tavoin että seuraavakin hallitus varmasti pääsee hallintoa uudistamaan

arvoisa herra puhemies

jos tästä ajattelusta lähdetään niin eivätkö tavalliset suomalaiset eläkeläiset tai saksalaiset tai hollantilaiset veronmaksajat ole vielä syyttömämpiä siihen tilanteeseen mikä kreikassa nyt on

mutta kun hallitusohjelmassa ja valiokunnan mietinnössä nimenomaan kannatetaan sitä että luovutaan tästä puolison tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta niin se on edustaja rehula aivan jotain muuta kuin tulorajan korottaminen

perustuslakivaliokunta ja eduskunta sorvasivat lakiesitystä televalvontalaiksi niin että it rikosten tutkintaan tarvitaan televalvontalupa jonka osalta säädettiin kahden vuoden enimmäisrangaistusvaatimus

meidän on pakko tehdä huomattavia säästöjä valtion menoihin jotta emme jatkaisi elämäämme lastemme ja lastenlastemme kustannuksella

mitä ay liikkeen tukeen tulee niin siinähän ei käytetä pelkästään ay liikkeen jäsenten rahoja vaan myös meidän kaikkien veronmaksajien rahoja koska nämä ay jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia

palataan varsinaiseen puhujalistaan

eli miten te siellä bensapumpulla todellakin verotatte sitä autoilijaa sen mukaan mikä on hänen veronmaksukykynsä eli paljonko hän tienaa eikä sen mukaan paljonko hän ostaa bensaa